perustelut liittyvät ennen muuta siihen jos katsoo mitkä uraanin louhinnan aiheuttamat ympäristötuhot ovat niiden vaikutukset laajoille alueille toisaalta tuotannon aikana aina oleva onnettomuusriski

tietyllä tavalla tänään tulleet uutiset ukrainasta jossa tsernobylkin sijaitsee aina ovat semmoisia jotka hätkähdyttävät koska onnettomuusriski on pieni mutta onnettomuuden sattuessa se on hyvin massiivinen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

teksti olemassa ja tullaanko se myöskin käsittelemään siten

ihmiskunnan suurimpia turvallisuusuhkia ovat muun muassa ilmastonmuutos globaali köyhyys ja osattomuus tietoverkkojen haavoittuvuus sekä ääriliikkeiden väkivalta ja rasismi

tarkoitus on niin että vähintäänkin pitkälle viety luonnos tästä asetuksesta on myös sivistysvaliokunnan käytössä kun se lähtee tätä käsittelemään

näillä kaikilla ensi vuonna maksukyky tulee laskemaan teidän epäsosiaalisen energiaverouudistuksenne kautta

sen on tarkoitus olla kyllä tässä

keskustelu on päättynyt

te ette ole auttamassa niitä työntekijöitä joita te niin kovasti vielä kampanjassanne pensselin ja sirpin kanssa puolustitte

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivä järjestetään seitsemäs osia huimien ostoehdot täyttä asiaa lähdetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

niin kuin tässä on käynyt ilmi tässä takana ovat kolmasosalta venäjän valtio rosatomin kautta kunnalliset energialaitokset eli kaikkien näiden kuntien asukkaat omalla tavallaan tässä riskialttiissa hankkeessa ja viimeisimpänä kummallisen ilmaveivin kautta myös valtionyhtiö fortum

suomen on aidosti tuettava maailmassa niitä toimijoita jotka kykenevät pehmeän voiman avulla vähentämään asevaraisen turvallisuuden merkitystä

näitä ovat etenkin maailmanjärjestö yk alajärjestöineen yhteistyöjärjestö etyj sekä talousyhteistyötä tarjoava eu

keskustelu keskustelu päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunta

tänään keskustelussa ollut turvallisuuspoliittinen selonteko jättää valitettavan vajaiksi ne resurssit joilla näihin uhkiin varaudutaan

lähde keskuttelua varten esitellään päiväystyksen kahdeksas naisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelu keskustelu ennen kuin ne neuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään sosiaali ja terveys vaiheen lähetekeskustelua varten esitellään päivetty tv yhden asian puiminen neuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokunta oli työn ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto keskustelu keskustelu rinnalla käsittelyssä

esimerkiksi hallituksen korostaman pakolaisuuden ennaltaehkäisemiseksi tarvittaisiin kipeästi kehitysyhteistyötä kriisinvälitystä ja ykn tukea mutta juuri näistä hallitus on leikannut ennätyksellisen paljon

pakolaisuuden osalta soini kuvasi selonteon julkistamistilaisuudessa aivan oikein että pelkkien seurausten kanssa operoiminen ei johda pysyviin ratkaisuihin muuttoliikkeiden hallinnassa

euroopan unioni on suomen tärkein turvallisuuden viiteryhmä pohjoismaiden ohella

eulla olisi suuri mahdollisuus edistää koko maanosan turvallisuutta palaamalla juurilleen rauhanprojektiksi jonka tarkoitus on talousyhteistyön keinoin estää tulevat sodat

tämä on asia joka hämmästyttää kun tieto tulee sattumalta ilman mitään painostusta ilman mitään ohjausta vain päivä ennen tämän keskustelun alkua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tänä vuonna työllisyysmäärärahat loppuivat jo ennen kesää kesken millä matematiikalla millä logiikalla niitä leikataan ensi vuonna vielä tämänkin vuoden tasosta starttirahoja tai palkkatukirahoja

opetus ja kulttuuriministeriö minun johdollani on valmistautunut siihen että tulevassa budjetissa pidetään huolta siitä että pienet mielipide ja kulttuurilehdet eivät joudu kohtuuttoman hankalaan tilanteeseen

kukaan ei kiistä sitä että tulee joitain satoja työpaikkoja myös ydinvoimatuotannon aikana ja kukaan ei kiistä sitä että meidän teollisuus tarvitsee sähköä

nykyinen eu jossa ylläpidetään työttömyyttä leikkauspolitiikalla ja käännytetään sotaa pakenevia ihmisiä ei edusta eun alkuperäistä ideaa

myöskään unionin tulevaisuudesta ei ole täyttä varmuutta kun uhkana on yhdentymisen mureneminen talousvaikeuksien kansallismielisyyden ja muukalaisvastaisuuden vuoksi

tämän takia tämä huomioidaan näiden tuissa

britannian kansanäänestys eu jäsenyydestä antaa viitteitä unionin suunnasta ja siten myös suomen tulevaisuudesta

tänään talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja professori roope uusitalo on sanonut että pitää näitä hallituksen laskelmia aivan liian optimistisina

arvoisa puhemies

meidän mielestämme se synnyttäisi työllisyyttä ympäri maakuntia laitosten rakentamisessa se synnyttäisi siinä että kerätään biomassaa esimerkiksi

jos ajatellaan nyt tätä tänään valtioneuvostossa hyväksyttyä fennovoima hanketta niin se on vielä tavallistakin heikompi huonompi hanke

nimittäin fennovoima hanke tehdään isolta osin veronmaksajien rahoilla nimittäin voimaosakeyhtiön osakkaista noin kolmasosa on kunnallisia energiayhtiöitä noin viidesosa on siis suoraan kuntalaisten omistamien yhtiöiden rahoja

suomelle luontevinta on jatkossakin pysyä liittoutumattomana maana pysyä sotilasliitto naton ulkopuolella

arvoisa herra puhemies

näitä teollisia työpaikkoja ei cleantech alalle synny ellei meillä ole referenssilaitoksia kotimaassa joita esitellä ja sitä kautta luoda vientiin työpaikkoja

edustaja zyskowicz täällä aikaisemmin keskustelussa sanoi että nyt tehdään niitä leikkauksia joita ei saatu viime hallituksen aikana tehtyä

arvoisa puhemies

nyt tarvitaan suomeen työtä

pitäisi synnyttää cleantech aloille vientiyrityksiin työpaikkoja

nyt kuitenkin keskusta ja perussuomalaiset tekevät kokoomuslaista politiikkaa ja erityisen hämmentävää tämä on perussuomalaisten osalta jotka vielä ennen vaaleja sanoivat että suomessa on noin miljoona ihmistä jotka elävät tuhannella eurolla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tässä ydinvoimapäätöksessä arvioidaan yhteiskunnallinen kokonaisetu niin eikö yhteiskunnallinen kokonaisetu olisi nimenomaan se että uusiutuvien kotimaisten kautta synnytetään työtä ja työtä myös teollisuuden vientialoille

venäjän asevoimien tekemä kansainvälisen oikeuden vastainen krimin valloitus ja sodan lietsominen itä ukrainassa ovat täysin tuomittavia

on paljon puhuttu pohjoisen työllisyydestä ja siitä miten pohjoisessa vahva vasemmisto voi suhtautua tähän hankkeeseen kriittisesti

on surullista ja traagista että venäjällä geopoliittinen ajattelu ja suurvalta aseman haikailu ovat sumentaneet järjen taloustilanteen realismilta

nyt te tyydytte lähinnä pitämään ryhmäpuheessa edustaja kankaanniemen toimesta pohjoiskorealaistyyppisiä ylistyspuheenvuoroja puolueen johtajista

kun katsoo niitä esimerkiksi kunnallisia energiayhtiöitä jotka ovat vetäytyneet tämän takaa niin ainakin listauksen mukaan esimerkiksi lapissa kemin energia rovakaira itä lapin energia ovat vetäytyneet

kärsijöitä ovat tavalliset kansalaiset niin venäjällä kuin myös muualla euroopassa ja suurimpina voittajina aseteollisuus joka saa uusia tilauksia ympäri eurooppaa

nimittäin kun valtion taidemuseo muuttuu säätiöksi niin esimerkiksi arvonlisävero ja muut tämäntapaiset tulevat ja siinä on osa kertaluontoisia asioita osa pysyviä joten vaikka toiminnan tasoa ei kasvatettaisi millään rahoituksen tasoa niin sen budjettivaikutukset ovat suuremmat

nekään eivät näe paikalliset alueelliset toimijat tätä taloudellisesti järkevänä vaan haluavat lähteä hakemaan työllisyyttä toista kautta

samalla esitin myös opintotuen tason nostamista asumislisän maksamista myös oppilaitoksen lomakuukausilta ja vanhempien tulojen vaikutuksen poistamista opintotuen myöntämisperusteista

venäjän ja eun välien normalisointi etenee vain minskin sopimusta noudattamalla ja kun ukrainaan saadaan kestävä rauha silloin pakotteista voidaan päästä eroon

arvoisa puhemies

kouluttamisen ja tutkinnon opiskelemisen on oltava mahdollista ilman velkaantumista varakasta taustaa tai opiskeluilta ajan vievää työntekoa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ruotsi on suomelle luonteva kumppani turvallisuuspolitiikassa eikä yhteistyön syventämiselle ruotsin kanssa ole esteitä

toinen sitten on se että varmasti säästöjä joudutaan tekemään mutta erityisesti kansallisoopperan kansallisteatterin kaltaisissa laitoksissa joissa on pysyviä työsuhteita ei voi kerralla ajaa seinään vaan pitäisi olla kevyt laskeutuminen ja siihen voitaisiin ajatella veikkausvoittovarojen rahaston purkamista

pohjoismainen yhteistyö nauttii myös kansan laajaa tukea toisin kuin nato jäsenyys

kun ministeri häkämies täällä totesi että nyt ostetaan aikaa niin tässä pyritään ostamaan aikaa nato vastaisen kansan suhteen että saataisiin päät kääntymään mutta tutkimukset näyttävät vaan siltä että nuoret ovat paljon kriittisempiä kuin vanhempi väki eli aika pelaa nato jäsenyyttä vastaan

arvoisa rouva puhemies

pohjoismaista yhteistyötä ei kuitenkaan tule sitoa yhteen yhdysvaltojen tai naton kanssa tehtävään yhteistyöhön

opintotuki oli tuolloin ainoa etuus jota ei ollut sidottu kansaneläkeindeksiin edellinen hallitus oli sitonut lapsilisän

sitä olen tässä keskustelussa ihmetellyt että tuntuu siltä että vain kansa ja vasemmistoliitto ovat selvästi nato jäsenyyttä vastaan

ja nyt vain neljä vuotta myöhemmin hallitus on poistamassa indeksisidonnaisuuden opintotuesta ja myös lapsilisästä jota keskusta piti erityisen suurena voittona silloin

eikö teillä paina ollenkaan päätöksenteossa se että tässä tavallisten suomalaisten veronmaksajien rahat sidotaan kiinni epävarmaan ydinvoimaan ja samalla viedään mahdollisuuksia ja pääomia cleantech teollisuuden uusilta hankkeilta joilla saataisiin vientiä

hetken näytti siltä että tämä vanhasen vapaa hiihtotyyli rukalla olisi palannut perinteiseen tyyliin mutta nyt näyttää siltä että kyllä se vanhanen suksi karkuun kun täällä tultiin tämän oleellisen kysymyksen ääreen

tämä indeksiinsitomispäätös oli suuri saavutus opiskelijajärjestöjen työlle ja myös meidän tärkeitä tavoitteita neuvotteluissa

niin kuin sanoin selkeästi siellä oli myös sentyyppisiä malleja että siirryttäisiin kokonaan opintorahasta opintolainaan ja se on epätasa arvoinen järjestelmä

ja silloin harva olisi uskonut että tilanne on se että täysimääräinen indeksi tuli vain yhtenä vuonna sen jälkeen stubbin hallitus leikkasi indeksiä ja nyt sipilän hallitus on poistamassa indeksin kokonaan

kansallispuistot ovat kaikkien suomalaisten yhteistä omaisuutta ja siksi kansallispuistoihin rakentaminen on erittäin iso periaatteellinen kysymys

se suosisi hyvätuloisista perheistä tulevia ja sen vuoksi siihen suuntaan lainapainotteisuuteen ei pidä mennä tasa arvonäkökulmasta

eläkkeissä pitää huomioida yksilön jaksaminen

tänä aikana joka ikinen vuosi tehtiin esityksiä opintotuen leikkaamisesta opintotuen heikentämisestä mutta opintotukeen käytettävää kokonaissummaa ei pienennetty

lähiliikuntapaikat ovat meidän painotus

vaihtoehdottomuuden politiikka paistaa tästäkin esityksestä läpi

nimenomaan sen lisäksi että on hienoa että kunnostetaan on parempia tekojääratoja on lämmitettäviä tekonurmikenttiä on parempia liikuntasaleja mutta niihin pääsee vain harjoitusvuoroilla tarvitaan niitä lähiliikuntapaikkoja joihin voi mennä kavereiden ystävien kanssa koulupäivän jälkeen pelaamaan mielellään koulujen yhteydessä tai koulujen lähellä

ei ole mietitty mikä se toinen vaihtoehto olisi

on huolestuttavaa jos lähdemme siitä että annetaan rakennusten rapistua

meidän linjamme on se että eläkkeestä pitää olla oikeus nauttia terveenä eikä ihmisiä pidä ajaa loppuun niin että eläkkeellä ei pysty enää elämään

muun muassa se että maksettavia opintotuen tukikuukausia vähennettiin mutta vastaavalla summalla opintorahan tasoa korotettiin

esimerkiksi helsingissä käydään näitä keskusteluja joissa suojeltu talo päästetään niin huonoon kuntoon että lopulta sanotaan että se on pakko purkaa ja näin päästään suojelumääräyksistä eroon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se ei minua yllätä että kokoomus puolustaa täällä suurpääomaa ja suuria kauppaketjuja mutta se sen sijaan jo hämmästyttää että keskusta on unohtanut pienyrittäjät mutta ennen kaikkea onhan se ennenkuulumatonta että vihreä ministeri puolustaa suuria kauppayrityksiä ja on suurpääoman puolella